jos emme pysty vastaamaan ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin on meidän aivan mahdotonta vastata näitten heikossa asemassa olevien ihmisten avuntarpeeseen

silloin mikään kehitysyhteistyömääräraha ei riitä koska ilmastonmuutos jos emme pysty sitä taltuttamaan tulee aiheuttamaan nälkää se tulee aiheuttamaan kiistaa maankäytöstä se tulee aiheuttamaan konflikteja

se on kannanotto ja huono sellainen

arvoisa puhemies

jos mietitään että äärimmäisessä köyhyydessä elävät ihmiset elävät dollarilla päivässä siitä että sen dollarin sijaan saa markkinatalouden myötä kaksi dollaria ei ole mitään hyötyä kun kapitalistinen markkinatalous on paisuttanut kuplan kautta ruoan hinnan nelinkertaiseksi

mielestäni muutenkin kapitalistinen markkinatalous ja vapaakauppa samassa lauseessa on jotenkin paradoksaalista koska kapitalistinen markkinatalous tukee suurten kasvua

minä näen että kaikkein tehokkain tapa poistaa kehitysmaissa köyhyyttä on naisten koulutus sekä koulutus yleisesti että varsinkin seksuaaliterveyden saralla

monissa kehitysmaissa perheissä on paljon enemmän lapsia kuin meillä täällä suomessa perinteisesti on ja se äidin koulutustason rooli on aivan valtava siinä kuinka paljon hän taistelee sen puolesta että hänen lapsensa ja tyttärensä menevät joku päivä kouluun

arvoisa puhemies

mutta me tiedämme että monissa kehitysmaissa yhteiskunnallinen systeemi on hyvin patriarkaalinen ja tällaisissa maissa tyttöjen ja naisten koulutus on yleensä se joka laahaa eniten takana

ja kun me ajattelemme sitä äitiä ja sitä taistelua että ne lapset pääsevät kouluun mikä on monelle mahdotonta mutta jotkut sen taistelemalla ja tahdolla saavat aikaiseksi niin kyllä se äidin oma koulutustaso vaikuttaa suunnattomasti siihen joten pitäisin sitä erittäin tärkeänä

mitä tulee markkinatalouteen hyvänen aika edustaja sasi eihän se nyt jos minä kritisoin kapitalismia tarkoita että minä kannatan kommunismia tai kiinan tapaista sortojärjestelmää en missään tapauksessa

jos me puhumme näistä markkinatalouden suurista jäteistä ja puhumme esimerkiksi monsantosta sehän se suuri köyhän kehitysmaan viljelijän ystävä on kun patentoidaan kaikki siemenet

ta loudellisesti haastava aika näkyy myös opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

jotta tulevaisuudessa voimme turvata laajat ja laadukkaat sivistyspalvelut on yksi hallinnonalan tärkeimmistä tavoitteista nuorisotakuu

koulutustakuu on ilman muuta olennainen osa nuorisotakuuta mutta on muistettava että pelkällä opiskelupaikkojen määrällä tai sijainnilla ei nuorisotakuuta toteuteta vaan tarvitaan erilaisia polkuja ja mahdollisuuksia päästä työelämään kiinni

minusta seuraava askel tässä hyvässä suunnassa olisi lisätä opinnollistamista eli systemaattisesti yrittää löytää keinoja antaa nuorelle konkreettisia työllistymisen keinoja työpajajakson aikana

näitä voivat olla hygieniapassi järjestysmieskoulutus ensiapukoulutus tai jopa atk ajokortti nuoresta riippuen mutta niin että kun nuori lähtee työpajalta hän ei törmää uuteen vaikeaan nivelvaiheeseen vaan hänellä on jotain kättä pidempää konkreettista millä lähteä etsimään itselle työtä ja rakentamaan sitä omaa elämää

on hyvä että ministeriön puolelta on tunnistettu tämä asia ja kehitystyössä on huomioitava se että oppisopimus on erittäin haasteellinen opiskelumuoto niin opiskelijalle kuin työnantajalle

lain tavoite on erittäin kannatettava

pahimmillaan hoitoon pääsyn määräaika ilman lisäresursseja muuttaa kuraattorin työtä päivystysluonteisemmaksi jolloin yhteys koko kouluyhteisöön katkeaa

se johtaa siihen että oppilas tapaa apua tarvitessaan aivan itselleen tuntemattoman kuraattorin joka ei tunne oppilasta eikä välttämättä opettajaa tai sitä kouluyhteisöä jossa oppilas toimii

rouva puhemies

tämä nimenomaan koskee työttömiä ihmisiä

arvoisa puhemies

tässä esitetään että jatkossa ympäristöministeriö ei enää vahvistaisi maakuntakaavoja tai kuntien yhteisiä yleiskaavoja

valitusten käsittelyä ei voi jättää vain hallinto oikeudelle nimittäin hallinto oikeus voi ottaa kantaa kaavan lainmukaisuuteen ainoastaan niiltä osin kuin valituksessa on esitetty

voidaan olettaa että mikäli ympäristöministeriön vahvistus poistettaisiin lisääntyisivät tällaiset hankkeet kun niiden ympäristövaikutuksia ei arvioitaisi enää ministeriössä

esimerkiksi maakuntakaavojen käsittelystä voitaisiin poistaa muiden ministeriöiden lausuntojen kerääminen tai määrätä kaava lainvoimaiseksi siltä osin kuin siitä ei ole valitettu

minun mielestäni jos ministeri sen itse myöntää se on fakta sen ääneen sanominen ei ole vääristelyä se ei ole räyhäämistä eikä se ole maassa olevan potkimista

ministeri stubb minulle tässä on kysymys jostain paljon teitä ja minua suuremmasta asiasta

siksi hyvät edustajat vasemmistoliitossa me näemme että maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn poistamiseen liittyvät riskit ovat suurempia kuin siitä saatava hyöty

tässä ei ole kyse henkilöstä tässä ei ole kyse yksittäisen lakiesityksen sisällöstä tässä ei ole kyse puoluepolitikoinnista

meidän tulee antaa tämä instituutio yhtä hienona ja yhtä arvokkaana eteenpäin kuin se on meille annettu

arvoisa puhemies

ei kyse ole siitä että me emme luottaisi demokratiaan tai valittujen henkilöiden kykyyn tehdä oikeita ratkaisuja vaan nämä ratkaisut saattavat vain olla niin suuressa ristiriidassa keskenänsä että tarvitaan se isompi katsantokanta siihen

esimerkiksi meillä pääkaupunkiseudulla maakuntakaava on ohjannut hyvin voimakkaasti sitä mihin me perustamme meidän liikenneinfrainvestoinnit jotka ovat eri pääkaupunkiseudun kunnilla aivan erilaisten intressien takana aivan eri päättäjien takana

jos nytten sitten jokainen maakunta voisi yksinänsä tehdä niin siellä tulee niitä klappeja missä toisen maakunnan toiveet ovat aivan erilaisia kuin toisen maakunnan toiveet

jos me ajattelemme millaisissa tilanteissa tätä ympäristöministeriön vahvistamisoikeutta on käytetty niin että ministeriö on estänyt jotain niin mielestäni silloin kun kokoomuksen ministeri jan vapaavuori toimi asuntoministerinä hän vaikutti kaupan rakenteeseen voimakkaasti täällä mitä pidin hyvänä ratkaisuna